todellakin niin kuin täällä tuotiin esille myös sosialidemokraatit olisivat olleet sillä kannalla että silloin kun tätä lakia ensi kertaa säädettiin tämä määräaika olisi jo tuolloin laitettu riittävän pitkäksi jotta näitä hakemuksia olisi saatu sisään

arvoisa puhemies

uudistan ministeri thorsille äsken esittämäni kysymyksen siitä miten muut tahot kuin hallitus on osallistettu tämän selonteon valmisteluun

silloin kun kysyttiin perusteluja tälle määräajalle ministeriön taholta kerrottiin että halutaan saada tämä elvytys mahdollisimman nopeasti käyntiin ja silloin pidettiin tätä suhteellisen tiukkaa määräaikaa sellaisena kannustimena joka saa oikeasti myös liikkeelle näitä hankkeita

mielestäni kansalaiskeskustelun käyminen tästä tärkeästä itämeri teemasta olisi ollut enemmän kuin tarpeen myös valmisteluvaiheessa

lisäksi haluan kysyä näiden taloudellisten arviointien perään

millä tavalla aiotte jatkossa konkretisoida nämä tavoitteet luvuiksi ja aikatauluksi millä näissä asioissa edetään

pidän kyllä erittäin epäilyttävänä myös sitä että mikäli meillä on tällaisia elimiä joiden tehtävänä on arvioida terveydenhuollon erilaisia kysymyksiä niin tässä salissa käymme ulkoapäin kyseenalaistamaan heidän työnsä mikäli olemme heidän kanssaan eri mieltä

siitä meillä on ihan riittävästi kyllä kokemuksia tässä valtakunnassa

haluan vielä korostaa tätä kuntien tilanteen hankaluutta tämän kiireisyyden ja sitten myös tämän muuttuvan säädöspohjan johdosta

mielestäni tällaiseen meidän ei pidä lähteä koska silloin viemme pohjan myös monelta muulta asialta joissa sitten ehkä tekin edustaja tanus luotatte etenen sanaan

esimerkiksi kuntaliiton lausunnossa siteerataan erään kunnan edustajaa joka on kertonut että näiden hakemusten käsittelyssä koko ajan mennään riskirajoilla ja poissaoloihin ei ole varaa

ja vielä puhemies totean että tässä väestöliiton kannanotossahan todetaan että italiassa ja itävallassa raskaudenkeskeytykseen pääsy on vaikeutunut näiden erilaisten käytäntöjen vuoksi

tämä edellyttää kyllä varmasti lainsäädännön muutoksia

tavoitteemme on tietenkin se että saisimme yhä useammalle suomalaiselle turvakotipaikan mitä esimerkiksi euroopan neuvoston suositukset meiltä edellyttävät

meillä on tänään salissa käsittelyssä kaksi ympäristövaliokunnan suurta kokonaisuudistusta koskevaa mietintöä ja ensimmäisenä näistä vesilain uudistusta koskeva mietintö joka on yksimielinen ja varsin laaja

ja hän ei ehdi sitä se miksi kunnissa tämä työmäärä on suuri osittain johtuu siitä että näitten hankkeitten hakemukset ovat puutteellisia niitä pitää tarkistella ja niitä pitää yhdessä hankkeiden toteuttajien kanssa kunnissa käydä läpi ja tämä on myös vaikuttanut tähän työmäärään kunnissa

tämä on kansallisesti silläkin tavalla tärkeä asia että meille on tulossa ratifiointiin niin sanottu euroopan neuvoston istanbulin sopimus joka koskee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja sen kitkemistä

koetan mahdollisimman tiiviisti jos siihen pystyn esitellä tämän laajan mietinnön ja viittaan muilta osin tuohon pöydille jaettuun kirjalliseen versioon

tämä on tietenkin suomessa tärkeä kysymys sen takia että perheväkivalta ja lähisuhdeväkivalta ovat kyllä liian suuria ongelmia suomalaisessa yhteiskunnassa ja siksi turvakotipalvelujen lisääminen on aivan ehdoton edellytys

myöskin aralta saadun lausunnon mukaan sielläkin siis arassakin ollaan huolissaan tästä kuntien henkilöresurssien riittävyydestä eli arvoisa puhemies tämä on aivan aito huoli

vesi on suomellekin korvaamattoman tärkeä luonnonvara jonka merkitys voi tulevaisuudessa vain kasvaa entisestään sillä veteen kohdistuu globaalia niukkuutta ja se tullee vain voimistumaan

aivan aluksi haluan todeta että on aikoihin eletty kun ministeri pekkarinen täällä piiloutuu sosialidemokraattien selän taakse viime kauden päätösten osalta

arvoisa puhemies

nyt käsittelyssä oleva vesilaki kattaa laajasti vesienkäyttöä koskevat asiat ja on siten hyvin tärkeässä asemassa

pinta ja pohjavesien pilaantumisen torjuntaa koskeva sääntely on kuitenkin ympäristönsuojelulaissa ja tämä kannattaa tässä yhteydessä pitää mielessä

vain pari viikkoa sittenhän ympäristöjärjestöt kritisoivat yhteisesti ja aivan aiheellisesti että näin ympäristövastaista hallitusta ei ole sitten aikoihin nähty eikä oikeastaan aikaisemmin ollenkaan

ensinnäkin täytyy kysyä sitä samaa kuin kehyskeskustelussa jo tiistaina täällä hallituksen puolelta oppositiopuolueilta kysyimme ja se on se miten nämä ikävät päätökset joiden edessä ilmeisesti teidänkin mielestänne me olemme kansakuntana pitäisi sitten tehdä

vihreäthän tässä heräsivät äskeisessä ryhmäpuheenvuorossaan pieneen ärhäköintiin mutta se ei muuta sitä tosiasiaa että hallituksen teot ja puheet eivät täsmää

nyt tehtävä uudistus on erittäin perusteltu sillä koko tämä sääntelyjärjestelmä tässä ympärillä on muuttunut samoin yhteiskunnalliset arvostukset

ympäristöjärjestöt tuntuvat olevan jatkuvasti sihdissä määrärahaleikkausten ja muiden osalta kun niitä pitäisi päinvastoin tukea ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

tavoitteena on ollut myös vesilain vertaaminen muuhun ympäristönsuojelulainsäädäntöön lupakynnyksineen ja lupaharkintaperusteineen ja saattaminen samalle viivalle vastaavien muiden säännösten kanssa

arvoisa puhemies

miten kaikki kansalaiset pidetään mukana tässä tärkeässä tavoitteessa ja miten estetään se etteivät pienituloisimmat maksa suhteessa eniten

valiokunta on kuitenkin mietinnössään todennut että uudistuksen mittavuudesta huolimatta aineelliset muutokset lakiin ovat suhteellisen vähäisiä eikä lain keskeisiä periaatteita soveltamisalaa lupakynnyksiä tai lupaharkinnan keskeistä sisältöä ehdoteta tässä olennaisesti muutettavaksi

arvoisa puhemies

kaiken luonnonvarapolitiikan lähtökohtana tulee ainakin oman näkemykseni mukaan olla se että teemme ja toteutamme näitä toimia ympäristöllisesti kestävällä tavalla

todellakin sosiaali ja terveysministeriö esitti tuohon valtiovarainministeriön budjettiehdotukseen lisärahoitusta turvakotipaikkojen määrän lisäämiseksi mutta nyt tätä asiaa siis tullaan hoitamaan toista kautta kun tämän rakennepäätöksen mukaisesti nämä toiminnot siirtyvät valtiolle

kyllä meihin lapsiperheisiin meihin isiin ja äiteihin ja niihin meidän pieniin piltteihimme vaikuttaa meihin kaikkiin vaikuttaa myös yleinen talouden ja työllisyyden kuva ja juuri sen vuoksihan hallitus haluaa pitää huolta siitä että esimerkiksi meidän suomen luottoluokitus pysyy korkealla sijalla

sen sijaan rakenteellisilla muutoksilla pyritään selventämään lakia ja yhdenmukaistamaan eri vesitaloushankkeiden välisiä historiallisia sääntelyeroja mikä toivottavasti nyt edistää hallinnon sujuvuutta

tämä selonteko on varmasti ihan tärkeä puheenvuoro tällä alueella mutta hieman jäi kyllä sellainen tunne että tässä on tehty näitä selvityksiä joihin täällä on jo viitattukin puheenvuoroissa ja sitten ne on ikään kuin koottu selonteoksi yhteen

valiokunta on vesilainkin osalta ollut hyvin huolissaan ympäristöhallinnon resurssien riittämättömyydestä tässä erityisesti jälkivalvontaan liittyvien tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta

vai olisiko parempi vaihtoehto se että me asuntovelkaiset lapsiperheet joutuisimme maksamaan esimerkiksi korkoina huomattavasti suurempia summia

mitä sitten tulee tähän pidä kiinni projektiin joka varmaan myös tässä myöhemmin illalla kun stmn pääluokkaa käymme läpi täällä salissa nousee keskusteluun niin olen aivan samaa mieltä edustajan kanssa siitä että tämä on todella tärkeää toimintaa

kuten tuossa debatissa jo totesin niin tämä liikkuu varsin yleisellä tasolla ja ainakin itse jäin vielä kaipaamaan konkretiaa näihin linjauksiin

eli toivoisin keskusteluun vaihtoehtoja aitoja todellisia vaihtoehtoja sen kuvitteellisen rahasäkin sijaan mitä täällä edessämme tänään heiluttelitte

valiokunta ehdottaakin mietinnössään resursseihin liittyen lausumaehdotusta koskien ympäristöhallinnon toimivuudesta huolehtimista ja riittävien resurssien turvaamista hallinnolle asetettujen tehtävien hoitamiseen niin että jos osoitetaan tehtäviä niin kuin tässä laissa nyt tehdään pitäisi osoittaa myöskin resursseja niiden hoitamiseen

sitten täytyy muistaa myös se että varmasti joistakin periaatteista voimme olla poliittisesti yhtä mieltä mutta sitten voimme monilla asioilla myös tarkoittaa hieman erilaisia näkökulmia

sillä on voitu auttaa niin perheitä äitejä kuin syntymättömiä ja syntyviä lapsia turvallisempaan elämään

haluan vielä korostaa sitä että palvelut ovat juuri niille kaikkein heikoimmassa asemassa oleville lapsiperheille ja myös meille tavallisille lapsiperheille erittäin tärkeitä

se on ollut sellainen hanke jota kyllä mielellämme olisimme olleet tukemassa mutta valitettavasti aina nämä resurssit ja tarpeet eivät ole kohdanneet

arvoisa puhemies

olin kuulevinani että tämän käsityksen aika monet tässä salissa jakavat

asia joka tässä ehkä kuitenkin jäi hieman vähemmälle huomiolle on se haaste joka syntyy koko luonnonvarapolitiikkaan luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen kautta ja tässä meillä on kyllä iso haaste edessä sillä tämä käynnissä oleva voisi sanoa sukupuuttoaalto on kyllä todella huolestuttava ilmiö

muun muassa vesien yleiskäyttöoikeudet mukaan lukien perinteisesti laaja oikeus vesistössä liikkumiseen ja kalastukseen säilyvät periaatteiltaan ennallaan

siksi ihmettelenkin olisiko todella sen vaihtoehdon pitänyt olla sitten se että olisimme käyneet jälleen siellä kuntien kukkarolla hakemassa rahoja näihin talouden sopeutustoimiin jotka ovat välttämättömiä

valiokunta pitää vesien virkistyskäytön näkökul masta tärkeänä että perinteinen oikeus liikkua vesistössä säilyy edelleen laajana eikä kulkemisen käsitteestä tai tarpeettoman haitan välttämisestä säädetä lailla yksityiskohtaisemmin kuin nyt esityksessä ehdotetaan

mielestäni ei vaan on oikein että hallitus satsaa sosiaalihuoltolain uudistamiseen ja moniin uudistuksiin joita puheessani luettelin aika runsaan listan ja tällä tavoin varmistaa perheiden palveluiden toimimisen koska sitä kautta pystymme tukemaan juuri niitä perheitä joissa on vaikeuksia ja nimenomaan tukemaan riittävän ajoissa jotta tuo tuki myös tavoittaa oikeat perheet ja jotta lapset saavat sen avun joka heille kuuluu

voi tietenkin tuntua monesta meistä aika turhalta huolehtia siitä onko siellä nyt metsässä kuinka monta öttiäistä ja kuinka paljon meillä uhanalaisia lajeja on mutta itse asiassa juuri tästä monimuotoisuudesta syntyy koko elämisen ja olemisen perusta ja jollei tästä asiasta kyetä ihmiskuntana huolehtimaan niin edessä on kyllä erittäin vaikeita aikoja

lisäksi kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asema huomioidaan siten että toimeentulotuki on rajattu indeksileikkauksen ulkopuolelle ja lisäksi meillä on näissä perhepoliittisissa muissa uudistuksissa joihin täällä on viitattu nimenomaan pidetty huolta siitä että esimerkiksi työttömien perheiden osalta emme lähde rajaamaan tarpeettomasti subjektiivista päivähoito oikeutta

valiokunta katsoo että vesilain tärkeänä tehtävänä on varmistaa että muut kuin kaupalliset vedenkäyttötarpeet asetetaan veden hyödyntämisessä selkeästi etusijalle

pidän hyvänä sitä että täällä talousvaliokunnan mietinnössä ja sitten tietenkin myös tässä käydyssä keskustelussa hyvin keskeisesti on nostettu esiin energiatehokkuuden ja materiaalitehokkuuden näkökulmaa

tämä on ollut kokonaisuus jossa on yritetty paitsi katsoa perheiden lasten kannalta järkeviä ratkaisuja myös pitää huolta talouden isosta kuvasta jolla silläkin on kuten sanoin erittäin suuri merkitys meille tavallisille lapsiperheille

uusi ehdotettu etusijajärjestys tarkoittaa sitä että uudelle vedensiirtohankkeelle voidaan myöntää lupa vain jos samalla varmistetaan että vettä riittää paikkakunnan omiin käyttötarpeisiin

ministeri hyssälä minusta te keskityitte tuossa puheenvuorossanne vähän liiankin kanssa toistelemaan sitä että yhteistyö on ollut hyvää ja sitä on tehty laajasti ja vahvasti ja niin edelleen

tämä meidän käytettävissä oleva ja uusi tieteellinen tieto pitäisi saada poliittisen päätöksenteon tueksi mahdollisimman nopeasti

palvelut tulonsiirrot työ ja perhe elämän yhteensovittaminen näistä kolmesta peruspilarista täällä olemme tänään olleet aika yksimielisiä

etusijajärjestyksessä vasta viimeisenä vedenkäyttömuotona on veden siirto paikkakunnan ulkopuolelle muuta tarkoitusta kuin yhdyskunnan vesihuoltoa varten

ja varsinainen asia teiltä jäi nyt huomaamatta ja se on se mikä on täällä työ ja tasa arvoasiainvaliokunnan lausunnossa

kaikkiin näihin on muuten tällä kaudella tehty myös parannuksia perusturvan korottaminen työmarkkinatuen tarveharkinnan poistuminen puolison tulojen perusteella suojaosuudet asumistukiuudistus ja listaa voisi jatkaa

tämä korostuu varsinkin nyt näissä ilmastopolitiikan ratkaisuissa ja täällä jo mainittiin esimerkiksi se minkälaisia vaikutuksia tällä uusiutuvan paketilla erityisesti tämän metsäenergian käytön osalta on sitten laajamittaisesti meidän metsäpolitiikkaamme ja metsien kasvuun ylipäätään

valiokunta pitää tätä esitettyä etusijajärjestystä koskevaa säännöstöä tarpeellisena ja katsoo että hankkeiden valmistelun aikana on tehtävä kattava selvitys alueen tulevaisuuden vedenkäyttötarpeista

valiokunta korostaa paikallisen veden oton etusijan varmistamista pidemmälläkin aikavälillä niin että mahdolliset kasvavat paikalliset vedenkäyttötarpeet voidaan tyydyttää

valiokunta korostaa että työsuojelupiirien valvontakenttä on erittäin laaja ja monipuolinen ja niille on viime vuosina annettu lukuisia uusia entistä vaativampia valvontatehtäviä

eli kyllä tässä on aika paljon hyvin haastavassa taloustilanteessa pyritty myös löytämään sosiaalisesti oikeudenmukaisia ratkaisuja perheiden parhaaksi

eli tässä meidän pitää kyllä hyvin herkällä korvalla paitsi tukea sitä tutkimuksellista tietoa ja osaamista suomessa niin myöskin ottaa käyttöön sitä tietoa jota tuon tutkimuksen kautta sitten saamme

rajallisten resurssiensa vuoksi työsuojelupiirit joutuvat tekemään priorisointeja mikä käytännössä merkitsee useiden lakisääteisten valvontavelvoitteiden jäämistä varsin vähälle huomiolle

arvoisa puhemies

aivan lopuksi totean että kun tästä keskustelusta saattaa saada sellaisenkin kuvan että suomessa lapset ja lapsiperheet voivat tavattoman huonosti niin haluan nyt kuitenkin viitata johonkin vähän meitä korkeammalta taholta tehtyyn arviointiin eli unicefin raporttiin jossa suomen lasten hyvinvointi on todettu maailman huippuluokkaa olevaksi olemme kärkisijoilla

ympäristövaliokunta mainitsee myös ilmastolakiasian ja ehdotuksen juuri siitä syystä että meidän on kyllä kyettävä ehkä tulevina vuosina paljon sitovampiin tavoitteisiin myös kansallisella tasolla näissä asioissa

perinteistä viranomaisvalvontaa on pohjavesikysymyksissä käytännössä täydentänyt niin sanottu suojelusuunnitelmamenettely jolla ei ole kuitenkaan perustaa lakitasolla

yksi esimerkki tästä on juuri tämä energiatehokkuus jossa emme ole kyllä valitettavasti vielä päässeet sille uralle jolle olisi tavoite päästä

pohjavesien suojelusuunnitelmia käytetään päätöksenteon tukena muun muassa maankäyttö ja rakennuslain mukaisessa maankäytön suunnittelussa ympäristönsuojelulain mukaisten ympäristölupien ja maa aineslain mukaisten lupien käsittelyssä sekä valvontatoiminnassa ja hajajätevesien käsittelyä koskevan lainsäädännön täytäntöönpanossa

aivan ensiksi vastaan ed

meillä on haasteita ja suhtaudun hyvin nöyrästi siihen että teemme vaikeassa taloustilanteessa vaikeita ratkaisuja mutta yritämme tehdä ne niin että meidän tulevat sukupolvet eivät joutuisi kantamaan kohtuutonta velkataakkaa jonka me vanhemmat olemme rakentaneet

hemmilän kysymykseen siitä miksei näitä huomioita ole riittävällä tavalla ilmeisesti huomioitu

on vielä puututtava tähän kysymykseen tästä valinnanvapaudesta sen osalta että kun täällä kerrotaan nyt näistä säästöistä joita tällä uudistuksella ihan ymmärrettävästi haetaan niin ei voi olla niin että tämä valinnanvapaus on ikään kuin sellainen avoin piikki kaikille käyttää näitä palveluita muutenhan olemme tilanteessa jossa kustannukset todellakin lähtevät lapasesta

juurikkalan esittämään näkemykseen siitä että tässäkin asiassa pitää olla hyvin tarkkana siitä mitä me näillä käsitteillä itse asiassa tarkoitamme ja tämä ei saa olla pelkkä hyötynäkökulma

pidän kyllä tätä valiokunnan mietintöä varsin perusteellisena

jos siihen tutustuu kaikilta osin niin siellä on käyty kaikki ne kohdat läpi joihin myös maa ja metsätalousvaliokunta kiinnitti huomiota ja vastattu niihin kysymyksiin joita ehkä maa ja metsätalousvaliokunnalla oli ja hieman ehkä oiottu niitä käsityksiä jotka ovat jostakin syystä jostain muualta saaneet alkunsa

arvoisa puhemies

valiokunta esittää että pohjavesialueiden kartoitukseen ja luokitukseen sekä suojelusuunnitelmiin liittyvät lainsäädännölliset ja menettelylliset kehittämistarpeet pitää selvittää

pidän hyvin erikoisena sitä väitettä jonka perussuomalaiset tässä salissa välikysymyksen ensimmäisen allekirjoittajan toimesta tekivät että me suomen kansan edustajat tässä salissa olemme vieraantuneita suomalaisten lapsiperheitten arjesta

aivan lopuksi arvoisa puhemies sanoisin tästä koordinaation tarpeesta joka on noussut esiin tässä keskustelussa ja sitten myöskin täällä valiokunnan mietinnössä kun puhutaan lupabyrokratian karsimisesta

haluan kyllä todeta että ensisijainen keino näiden lupien nopeampaan ja asianmukaiseen käsittelyyn on resurssien oikea kohdentaminen

mutta edelleen jää kysymykseksi tämä miten te ministeri rehula varmistatte sen ettei tästä järjestäjästä joka on vastuullinen näissä asioissa tule tällaista kilpailutuskeskusta joka ei pysty hallitsemaan sitä että ne palveluketjut ovat saumattomia

kun nyt tiedän että voin tässä debatissa ehkä jo todeta että jouduin vähän kiusalliseen tilanteeseen esitellessäni tätä mietintöä jonka takana en voi olla niin totean myös ed

se on väärä väite ja toivon todellakin että muistaisimme että täällä istuu iso joukko isiä ja äitejä jotka ovat aivan arkisessa elämässä todella vahvasti läsnä tuntevat suomalaisten lapsiperheiden arjen

tällä hetkellä näyttää siltä että purojen suojelun osalta meillä on vähän liian paljon päällekkäistä sääntelyä ja tähän pitää jatkossa saada selvempi oikeudellinen tilanne

nythän ollaan tilanteessa jossa nimenomaan ympäristölupaviranomaiset esimerkiksi ovat aivan kohtuuttomuuden edessä

parhaimpia vastaajia ovat teidän oman puolueenne ja hallitusryhmänne veturit

arvoisa puhemies

tähän asiaan pitäisi saada korjausta eikä niinkään siihen että kavennamme kansalaishyvää demokratiahyvää tai ympäristöhyvää mitkä ministeri täällä mainitsi ympäristön tai ympäristön kestävän käytön kustannuksella

yhdyn täysin siihen käsitykseen jonka pääministeri täällä totesi että on aivan selvää että mikäli tämä sopimus jää syntymättä niin se se vasta onkin kallista puuhaa kaikille kansantalouksille

en minä teille osaa vastata siihen minkä takia tämä laki ei ole edennyt teidän mielestänne oikeaan suuntaan kun minusta se on edennyt liian pitkälle jo siinä suunnassa johon te toivotte sitä edistettävän

haluaisin ministeriltä vaan kysyä eikö teidän mielestänne hirvikantoja kun hirvet täällä nousevat esiin pitäisi säännellä muilla keinoilla kuin luonnonsuojelulailla ja eikö tästä lainsäädännöstä ministeri ole luvassa hirmuinen määrä tulkintaepäselvyyksiä

mutta arvoisa pääministeri haluan kyllä nyt vielä edelleenkin kysyä teiltä kun on tuotu eduskuntaan tiedonanto tästä asiasta ja täällä puhutaan näistä kotimaisista kustannuksista siitä mitä tämä tulee maksamaan suomalaisille ihmisille olisiko nyt ollut aivan mahdoton virke lisätä tänne että pienituloisten ihmisten asema näiden kustannusten osalta ei saa olla suhteellisesti kovempi

arvoisa puhemies

varmaan on niin että tästä omavastuukorosta voimme olla montakin mieltä mutta olen hyvin tyytyväinen siitä että ministeri täällä otti esille myös tämän omavastuukoron vaikutuksen vuokrien kohtuullisuuteen

arvoisa puhemies

on helppo yhtyä edellä puhuneen edustajan näkemykseen siitä että meidän terveydenhuoltomme henkilöstö on hyvin koulutettua erittäin tunnollista

arvoisa rouva puhemies

valiokunta pitää lisäksi tärkeänä että jatkossa maankäyttö ja rakennuslain säännöksiä tarkistetaan siten että valuma alueen kiinteistöt tai kunnat voidaan velvoittaa osallistumaan kuivatuksen lisäkustannuksiin

välillä kun itsekin olen edellisessä tehtävässä saanut varsin paljon seurustella henkilöstön kanssa niin tiedän sen että venytään välillä vähän liikaakin

äsken tuossa puheenvuorossanne aloititte siitä mikä on tämänkin lakiesityksen peruskysymys ja se on tässä tilanteessa tietenkin tämä elvytys

tätä me olemme kysyneet ja tätä vastausta te ette ole antaneet ette tulevaisuusselonteossa ette tässä tiedonannossa

mutta jos puhumme asuntopolitiikasta laajemmin ja sen peruskysymyksistä niin silloin puhumme kyllä siitä kovasta ytimestä millä me saamme kohtuuhintaisia asuntoja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tänne töihin tuleville ihmisille ihmisille joilla ei ole mahdollisuutta maksaa aivan huikeaa kuukausivuokraa

muistutan tässä että nämä asiat eivät ole kiinni päivystysasetuksesta vaan ne ovat kiinni järjestämisen logiikasta ja siitä millä tavalla saamme nyt tämän sote rakenteen vastaamaan niihin tarpeisiin joita meillä tässä maassa eittämättä on

lisäksi kaksi tällaista massiivista laitosta tuottaa sellaisen määrän sähköä että kyllä ministeri pekkarinen on ihan aiheellista kysyä mihin tämä uusiutuva tuotanto näillä markkinoilla tulee mahtumaan ellemme ryhdy laajamittaiseen sähkön vientiin

järven tai lammen vedenpinnan nostolla tavoitellaan yleensä veden laadun parantamista ja vesialueen käyttökelpoisuuden lisäämistä vesisyvyyttä kasvattamalla sekä yleisen virkistyskäytön edistämistä

tässä on se kysymys mikä ei ehkä sinänsä liity nyt juuri tähän määräaikaiseen lakiesitykseen mutta liittyy kyllä tähän omavastuukorkoon jonka olemme halunneet tässä omassa tekstimuotoilussamme ottaa huomioon